koskaan ei tiedä tässä maailmassa milloin tulee itse siihen tilanteeseen että on riippuvainen naapurien naapurimaiden tai kaukaisempien maiden avusta

siksi me lähetämme maanjäristyksen uhreille apua ja erilaisten luonnonkatastrofien uhreille apua tai sodan uhreille apua koska ajattelemme niin että ihmisiä sielläkin ollaan ja palaa se meidänkin sauna joskus

vaikka täällä sanotaankin että tässä venäjä ja eurooppa yhdistyvät tämä on jo jakanut eurooppaa ja tämä on tuonut nimenomaan baltian ja anteeksi ed

edustaja grahn laasonen kysyi tästä team finlandista ja näistä mahdollisuuksista tehdä myöskin kaupallista yhteistyötä sitten kehitysyhteistyökumppaneiden kanssa

olemme näitä välineitä koettaneet etsiä ja nyt teemme muun muassa tekesin kanssa tällaista välinettä jolla voitaisiin näitä startupeja pienyrittäjyyttä uusia ideoita uusia innovaatioita kehitysmaissa tukea

finnfund johon monet edustajat usein viittaavat edustaja paloniemi tekee tätä omalta osaltaan finnpartnership ja muut eli suomalaista osaamista menee näihin maihin myöskin uusille markkinoille joista monet kehittyvät erittäin nopeasti ja antavat meille myöskin sitten meidän taloudellemme uusia kumppaneita ja kokonaan uusia mahdollisuuksia

esimerkiksi somaliassa aina muistellaan meidän rokotusohjelmaamme ja meidän tuberkuloosiohjelmaamme ja muistellaan että olipa hyvät päivät silloin kun tehtiin pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä ja nyt autetaan pakolaisleireillä pakolaisia

jotta maan kaikissa osissa palveluiden järjestäjät olisivat riittävän vahvoja toimijoita sote alueiden määrä pitäisi painaa mahdollisimman alas lähelle kahtakymmentä

palvelurakenteen uudistamisen jälkeen on ensi vaalikaudella syytä palata myös palveluiden rahoituksen rakenteisiin sillä monikanavainen rahoitusjärjestelmä on syynä moniin palvelurakenteen ongelmista

hyvää keskustelua ja olisin lähtenyt liikkeelle tästä edustaja uotilan ja joidenkin muiden esiin ottamasta asiasta pitäisikö jotenkin institutionalisoida eduskunnan ja omistajaohjauksen välistä keskustelua paremmin

tuolla aikaisemmassa jaksossa edustaja mustajärvi kysyi ehkä ylipäätään tästä omistajastrategiasta valtiolla myydäänkö vain onko vain irtisanomisia ja näin poispäin

tietysti tuossa hallituksen kertomuksessa niin kuin itse asiassa täällä kävi ilmi ovat omistajaohjausyhtiöt ja niistä nämä luvut mutta mielellään otan vastaan ajatuksia miten voitaisiin systemaattisemmin käydä tätä lävitse ja tietysti myöskin asianomaisten valiokuntien kanssa

niin kelan thln kuin sitrankin asiantuntijat ovat puhuneet juuri tästä

voin kyllä sanoa että omistajaohjauksessa olen itse ottanut sen strategian että koetetaan palvella isänmaan etua työllisyyttä suomessa ja tukea näitä meidän yrityksiä olimmepa vähemmistöomistajia tai enemmistöomistajia tai kokonaan omistajia työllistämisessä ja siinä että toiminta säilyisi suomessa

arvoisa puhemies

nykyjärjestelmä kannustaa eri toimijoita siirtämään potilasta ja hoidosta aiheutuvia kustannuksia maksajalta toiselle eikä kokonaisuudesta vastaa kukaan

tämä oli muun muassa edustaja alatalolla esillä ja oikeastaan edustaja tuupaisellakin että lähetetäänkö vain rahaa maailmalle

täällä myöskin tuli esille tämä hallintoneuvosto neuvottelukunta asia ja olen miettinyt kyllä ihan samaa joidenkin niiden suurten valtionyhtiöiden tai valtion omistamien yhtiöiden kanssa joissa selvästi tarvittaisiin myös sitä poliittista työllisyyspoliittista aluepoliittista näkemystä mitä kautta se parhaiten välittyy tietysti maan hallituksen kautta tai omistajaohjausministerin kautta mutta kaikki viisaus ei ole täälläkään

tätä on kyllä systemaattisesti yritysten kohdalla pyritty noudattamaan ja tietysti kun kysymyksessä ovat osittain pörssiyhtiöt en voi mennä yksityiskohtiin mutta olemme käyttäneet omistajan ääntä sillä tavalla kuin sitä voi käyttää näissä tilanteissa

samalla kun haluamme vihreiden puolesta kiittää petteri orpoa hyvästä työstä valmistelun viimeistä vaihetta vetäneen työryhmän puheenjohtajana olemme huolissamme siitä että syntynyt kompromissi ei vieläkään riittävästi edistä kansalaisten yhdenvertaisuutta palveluiden saatavuudessa

nyt näistä meidän perinteisistä kehitysyhteistyökumppanimaistahan vietnam alkaa olla sellaisessa vaiheessa että emme enää jatka perinteisillä kehitysyhteistyövälineillä kovin pitkään ja siellä alkaa olla todellisia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille

otan yhden esimerkin outokummun

minusta oli tärkeätä että pääministeri katainen omassa puheenvuorossaan nosti esille tämän ison kuvan minne olemme menossa miten teemme eurooppalaista yhteistyötä jatkossa

olemme ottamassa askelta oikeaan suuntaan mutta reilun harppauksen sijaan ehkä etenemme sellaisilla sairaalakävelyn pienillä hitailla askelilla

olen puheenjohtaja sipilän kanssa samaa mieltä siitä että olemme pomppuisella tiellä ei tämä ole viimeinen päätös tässä vaikeassa sarjassa kun katsoo mikä on euroopan taloustilanne

meillä on sellaisia valtionyhtiöitä joissa istuu myöskin hallituksessa henkilöstöedustaja meillä on monia yhtiöitä joissa istuu henkilöstöedustaja johtoryhmissä ja kyllä tämä on varmasti nykyaikaa ja tulevaisuutta että henkilöstön näkökulmia kuullaan ja henkilöstö on mukana eri tavoin tässä

uudistuksen toteutuksessa on nyt tarkasti katsottava kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumista ja pidettävä huolta siitä että myös terveydenhuoltoalan henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan

sen vuoksi onkin tärkeää että katsotaan se kokonaiskuva missä suomi on mukana ja sen vuoksi juuri näin edustaja pekkarinen minusta tärkeämpikin kuin vakuuskeskustelu on koko keskustelu siitä minkälaisiin rakenteihin tulemme menemään

meillä on vielä matkaa terveydenhuollon mallimaaksi mutta on hyvä aloittaa työ tänään

meillä on finnpartnership jota käytetään ja nyt me olemme käyneet yhteistyössä keskusteluja temin kanssa voitaisiinko löytää vielä uusia välineitä suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille poolautua ja löytää näitä kehitysyhteistyökumppaneita ja markkinoita ja ehkä tuotantopartnereita kehitysmaista

tässä on pyritty noudattamaan hyvää työnantajapolitiikkaa niin että on ollut käytössä tämmöinen uusi polku ohjelma työntekijöille on etsitty korvaavia töitä autettu heitä kouluttautumaan ja sijoittumaan uudestaan niin hyvin kuin tämmöinen suuri työnantaja voi ja ymmärtääkseni siinä on oltu ainakin osittain sitten menestyksellisiä

sitten edustaja alanko kahiluoto puhui tästä verojäljestä ja täällä on muutenkin käyty keskustelua sekä veronkierrosta että verosuunnittelusta että verojalanjäljestä

ehkä lähtökohta nyt olisi että saisimme tietää ensin minne näitä veroja maksetaan ja miten yhtiöt ovat omaa verosuunnitteluaan tehneet ja sitten katsoisimme onko se asianmukaista onko se valtion omistajapolitiikan mukaista ja meidän odotustemme mukaista

arvoisa puhemies

myöskin suomi voisi näissä olla aloitteellisempi ei niin että me sivupöydässä puhumme vain omista vakuuksistamme vaan että puhumme pääpöydässä siitä mitkä ovat nämä tulevaisuuden rakenteet ja myöskin miten vahvistetaan euroopan keskuspankin roolia sillä ilman vahvaa keskuspankkia me emme tästä selviä

sitten vielä näihin kehitysyhteistyömenojen luokitteluihin edustajien eerola ja jalonen kysymyksiin siitä voisivatko nämä rauhanturvaoperaatiot sellaisinaan olla siellä dac luokituksen alla

tämä raportointi on minusta hirvittävän tärkeä että saisimme tästä valtion omistamien yhtiöiden kokonaisuudesta jatkuvaa säännöllistä raportointia

nythän on ajateltu niin että posti voisi tuoda erilaisia palveluja siihen postinkannon sivuun ja itellan työntekijä tuoda sitten vaikka lääkkeitä tai kauppapalveluja tai muuta

tiedän että oecdssä käydään tätä keskustelua tämän oda luokituksen alla ja ongelmaksi tulee jos ajatellaan sitten vaikka yhdysvaltain irak operaatiota yhdysvaltain afganistan operaatiota ovatko ne sitten oda kelpoista toimintaa kaikkine kuluineen

siitä tulee osa näistä epäterveistä ilmiöistä

mielestäni analyysinne siitä että tämmöisten kms nova group ray käytäntöjen täytyy loppua täytyy läpinäkyvyyttä ja estivät tällaisia

kyllä edustaja pekkarinen

tiedätte sen hyvin että posti ajatteli että ikään kuin sulattamalla näitä yhtiöitä postiin tultaisiinkin semmoiseen aamujakeluun kertajakelulla voitaisiin jakaa aamun sanomalehdet ja aamun posti mutta siinä tuli monenlaisia vaikeuksia

sen vuoksi siellä on ollut hyvin konservatiivinen lähtökohta siihen että nämä rauhanturvaoperaatiot ovat omansa ja sitten kehitysyhteistyö on omansa

kuten täällä kollegat ovat todenneet olemme keskellä tiedotussotaa monella tavalla ja huolestuttavaa on se että ihan tavallisten maltillistenkin venäläisten näkemykset alkavat erota kovin paljon niistä näkemyksistä joita me täällä lännessä euroopan puolella näemme

totta kai suomi pyrkii toimimaan niin että koko ilmastopolitiikassa hiilitonnin hinta nousee tämä mekanismi päästökauppamekanismi oikeasti alkaa toimia ja oikeasti alkaa purra vaikuttaa päästöihin ja näin poispäin ja nyt meidän rakenteessamme on käytetty tätä innovatiivista rahoitusvälinettä eli sivutuotteena se tuo meille kehitysyhteistyövaroja joita itse asiassa käytämme ympäristöhankkeisiin erittäin paljon

tiedän että on paineita tällaiseen tanskan malliin että posti jaetaan vain kolme kertaa viikossa tai muuta mutta siitä kärsivät kyllä asiakkaat ja siitä kärsivät aikakauslehdet jotka kuitenkin nyt voivat valita itse ilmestymispäivänsä

tavallaan kun niitä asetettiin ja sanktioita kiristettiin niin on yhdessä mielessä helpompi tie kulkea siihen suuntaan yhdysvallat ja eu ovat asettaneet omat sanktionsa mutta olisin halunnut kuulla valtioneuvoston jäseniltä jonkin kuvauksen siitä miten tullaan toisinpäin tässä

toistaiseksi valtio omistaja on lähtenyt siitä että itellaa pyritään kehittämään kannattavana yhtiönä niin että sen kannattavuuden puitteissa voidaan myös näitä peruspalveluja hoitaa

tietenkin jos kannattavuus ei sitten toimi varmasti valtion kukkarolla ollaan mutta tässä yleistaloustilanteessa sekin ratkaisu on aika vaikea että posti olisi kovin subventoitu laitos

suomalaiset kansalaisjärjestöt toimivat erittäin hyvin hyvin alhaisilla kustannuksilla mutta tietenkin heidän projektinsa siellä ovat rajallisia sen suhteen mitä voidaan vapaaehtoistyön voimin tehdä

olemme asteittain lisänneet kehitysyhteistyövaroja kansalaisjärjestöille ja tuntuu ainakin kansalaisjärjestökentässä että siinä kyvyssä niitä varoja käyttää ja vastaanottaa ollaan lähes siellä ylärajalla ettei sitten tule huonoja projekteja silläkin puolella mutta siellä on oltu tyytyväisiä että asteittain on näitä varoja ja mahdollisuuksia kansalaisjärjestöille lisätty

nykyään erittäin helposti pääsee tähän putkeen mukaan myöskin uuden kansalaisjärjestön perustamalla ja löytämällä uusia kohteita niin että olemme suhtautuneet erittäin myönteisesti niin että se ei ole vain harvoille ja valituille vaan sinne voi tulla myös uusia toimijoita tähän toimintaan mukaan

olen varma siitä että kaikkia määräyksiä tullaan noudattamaan ja oulujärven seudun asukkaiden ei varmasti tarvitse olla huolissaan siitä etteivätkö ympäristöviranomaiset tätä ympäristömääräysten toteutumista sitten kaikin tavoin seuraisi

olemme vaikeuksissa tällä rahoitusrakenteella mikä meillä nyt on näillä kehyksillä päästökauppatulojen vähäisyydellä

finnairin työsopimusasiat nousivat täällä esiin

arvoisa puhemies

monet kansalaisjärjestöt kritisoivat kovasti näitä euroopan talouskumppanuussopimuksia epa sopimuksia suhteessa kehitysmaihin ja sanovat että itse asiassa nämä tekevät kehitysmaiden talouksia suojattomammiksi ja myöskin muuttavat tätä rakennetta esimerkiksi maataloustuotannossa epäedulliseksi pienviljelijöiden kannalta tuovat suuria yrittäjiä näihin maihin

edustaja jussi niinistö omassa puheenvuorossaan otti pitkän listan esimerkkejä hänen mielestään epäonnistumisista suomen puolustuspolitiikassa

taas kerran omistaja on käyttänyt sitä omistajan valtaa mitä on voinut ei määräillyt yhtiön johdon yli mutta käyttänyt sitä omistajavaltaa mitä voi siinä että on rohkaissut osapuolia pöytään ja osapuolia tekemään sovintoa

näen että siinä on tällainen pyrkimys joko pysäyttää kehitys tai kääntää jopa kehityksen pyörää taaksepäin suurempaan reserviläiskokoon vanhempaan kalustoon

vähän tämmöinen matching fund että kun te keräätte puolet itse niin meiltä tulee täältä toinen puoli tähän tai tähän hankkeeseen

tämmöinen kansanarmeija malli tämän tyyppiset armeijat ovat pärjänneet aika huonosti sitten moderneissa konflikteissa jos katsoo balkanin kokemuksia tai muuta

arvoisa puhemies

eli niitä mogadishun sataman tuloja somalian hallituksen hyväksi tai jonkun suuren kaivosyhtiön tuloja siinä maassa missä kaivosyhtiöt toimivat heidän omaksi hyväkseen

kun tämä on todennäköisesti viimeinen puheenvuoroni ministerinä tältä erää tässä salissa haluan kiittää eduskuntaa erittäin hyvästä yhteistyöstä ja teitä arvoisa puhemies erityisesti

voisi arvioida myös sitten tämmöisen nykyaikaisen konfliktin vaikutuksia tällaiseen armeijaan

toinen on se että te tiedätte hyvin että maaseudulla maataloustuotannossa luomupainotteisuus lähiruokapainotteisuus ovat nyt lähdössä vauhtiin

kiitoksia ministeri haaviston syvimmän maan ja metsätalousministeriön toimialaa luotamme sen ministeri orpon viisi minuuttia kestävällä esittelypuheenvuorolla ja huomata jo edustajille että tule valtionavustus lopetella varsin merkittävä istunto tänään ministeri orpo joutuu poistumaan täällä täältä kaksitoista neljäkymmentäviisi että pyrittäessä monelle ei rapsakka ripatti pitää moni